miksi laki nyt sitten tosiaan piti tehdä

vanhempien vastuuta tämä järjestelmä ei vähennä yhtään vaan päinvastoin vanhempien vastuu säilyy ennallaan ja heille ja lapsille annetaan sitten lisätukea siltä osin ja lapsille tarvittavaa edustaa heikkilä sillä pois saavat edustajat ron kuin tarvetta on

lakiuudistuksen tarkoituksena on saada voimaan ajantasaistettu ja kilpailuneutraali metsähallitus laki ja sitä nyt täällä olemme käsittelemässä mikä on erittäin hieno asia

euroopan unionin hankintadirektiivi tulee voimaan huhtikuussa

metsähallitus on joka vuosi tinkinyt omasta tuloksestaan luonnonsuojelun luonnon monimuotoisuuden luonnonsuojelun ekologisuuden ja luontopalvelujen ynnä muiden turvaamiseksi

täällä ministeri tiilikainen erinomaisella tavalla kuvasi sitä miten tärkeää on että tässä uudistuksessa säilytetään metsähallitus kokonaisuutena

omana ministeriaikanani selvitimme sen arvon mikä näkyy metsähallituksen tuoton alentumisena näiden edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi

se on iso raha

arvoisa puhemies

hallituksen selonteko esittelee mittavan toimenpidekokonaisuuden ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaikille aloille kohdistuviin haasteisiin

suomessa onkin erinomaiset mahdollisuudet käyttää uusiutuvia energialähteitä niin sähköntuotannossa lämmityksessä kuin polttoainetuotannossakin

metsäteollisuuden tuotekäyttöön kelpaamattoman metsähakkeen hyödyntäminen energiantuotannossa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti

eli tämä metsähallituksen kokonaisuuden sen yhtenäisyyden säilyttäminen on erittäin arvokas asia myöskin taloudellisesti kuten juuri kerroin

tämä on minusta sellaista esimerkillistä toimintaa mitä pitäisi olla muuallakin silloin kun puhutaan luonnonsuojelusta luontoarvoista ja muista

arvoisa puhemies

valiokunta on omassa mietinnössään erittäin tärkeällä tavalla tarkentanut tätä kysymystä ja erityisesti itse ainakin koen tässähän tämä esitys on annettu nimenomaan teknisen käyttöyhteyden avulla tehtävään tietojen luovutukseen että vähintään yhtä tärkeää kuin on tämä tekninen käyttöyhteys on nimenomaan se että saadaan sen maanomistajan suostumus

kasvimassoja voidaan polttaa energiaksi kasvi ja eläinperäisistä biomassoista voidaan jalostaa nestemäisiä polttoaineita ja biokaasua voidaan tuottaa näiden lisäksi eläinten lannasta ja orgaanisista jätemateriaaleista

turve on kotimainen aluetaloudellisesti merkittävä energialähde jonka käyttö ei uhkaa suoluonnonvarojemme riittävyyttä eri käyttötarkoituksiin

tätä vain ei aina huomata

maa ja metsätalousministeriössä on valmisteltu metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden saamista tuulivoimalaitosten ja tuulivoimapuistojen sijoittamiseen

eli tässä on onneksi tämä lukko että nämä tiedot voidaan saada vain sitä taustaa vasten että siihen on olemassa maanomistajan selkeä suostumus

täytyy vain toivoa ettei näitä tilanteita sitten millään lailla käytetä väärin koska sellaisiakin tapauksia valitettavasti on varsinkin ikääntyneiden ihmisten kohdalla että he eivät välttämättä tiedä eivätkä ehkä kaikkea ymmärräkään mistä on kysymys

kaiken kaikkiaan metsäsektorilla tämä on erittäin suuri haaste sen takia että metsänomistajakunta muuttuu koko ajan ja on entistä useampi henkilö joka ei omaa metsäänsä riittävästi tunne saatikka tunne sitten metsänuudistamismenetelmiä

arvoisa puhemies

toisaalta nyt tällä sähköisellä asioinnilla metsänomistaja saa suoraan sieltä omalta tietokoneeltaan mahdollisuuden katsoa mitä siellä omassa metsässä on saa mahdollisuuden keskustella metsäkeskuksen kanssa taikka jos hän haluaa asiantuntijan kanssa mitä siellä metsässä voitaisiin tehdä

kaikkein kummallisin päätös on tämä kotihoidon tuen pakkokiintiöinti vanhemmille niin että sen pitää olla tasan molemmille tilanteessa jossa perheestä ei kerta kaikkiaan toinen voi jäädä pois perheen taloudellisen tilanteen takia sieltä työstä

tämän toteutuminen edellyttää paitsi eri alojen huomattavaa teknologista kehitystä myöskin joustomekanismien ja nielujen mukaan ottamista eun yhteisinä keinoina

ihan viimeisenä

kuinka te kehtasitte sen estää

ja ihan viimeisenä arvoisa puhemies

tulevaisuuden metsänielun ylläpito ja vahvistaminen edellyttää edelleen pitkäjänteistä työtä metsien kasvukunnosta huolehtimisessa ja meille onkin erittäin suuri haaste tämä metsien kasvukunnosta niitten uudistamisesta ja kestävästä hyödyntämisestä huolehtiminen

edustaja hassille ihan lyhyesti että minun sähköpostistani löytyy monta sellaista virheellistä viestiä joiden takana on varmasti henkilöitä jotka ovat vihreän puolueen jäseniä

on hyvä että tehdään erilaisia kampanjoita mutta faktaa saisi olla vähän enemmän

hallitus on pitänyt tärkeänä että metsien hiilinielujen aseman tulee uudessa ilmastosopimuksessa olla yhdenmukainen kestävän metsätalouden tavoitteiden kanssa

ei saa käydä niin että todellinen luonnontieteellinen nielu olisikin sovittavien laskentasääntöjen vuoksi olematon tai peräti päästö

ilmasto ja energiastrategiassa on esillä myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen sillä huolimatta tiukoistakaan hillitsemistoimista vaikutukset lisääntyvät lähivuosikymmeninä

haastavan lisänsä tuovat ennakoidut sään ääri ilmiöt jotka voivat olla varsin yllättäviä ja voimakkaita ja esiintyvät nykyistä taajemmin

maa ja metsätalousministeriön koordinoima ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia pyrkiikin tuomaan eri toimialoille lisääntyviä valmiuksia kohdata muuttuva toimintaympäristö ja sopeutua siihen

nyt vain tiettyjä ongelmia on sen takia että esimerkiksi viime vaalikaudella jo sovittiin siitä että sähköinen puukauppapaikka on mahdollista jatkossa

se olisi yksi mahdollisuus

mutta kuitenkin samaan aikaan on merkittävästi parannettu sitä metsänomistajan informaationsaantimahdollisuutta

eli jos metsänomistaja haluaa niin hän on hyvin informoitu netin kautta ja näitten järjestelmien kautta siitä millä hinnalla puuta milloinkin myydään

tämä nyt käsittelyssä oleva esitys parantaa omalta osaltaan sitä että sitä asiantuntijatietoa metsänomistaja saa halutessaan

nyt vaan täytyy toivoa että ne markkinat toimivat oikealla tavalla että sitä oikeaa tietoa on saatavissa ettei sinne tule sitten sellaisia jotka eivät välttämättä olekaan metsänomistajan asialla

ministeri tiilikainen täällä erinomaisella tavalla vakuutti omassa puheenvuorossaan että tällä ratkaisulla ei siirry aariakaan valtion omistamaa omaisuutta josta tässä on puhe mihinkään muualle

räpläsin tuossa tätä eduskunnan tietokoneet ilmensi tavalla että sinne tuli puhelu riittää puhemies

kansanvalta demokratia sen toimivuus mukaan lukien oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen jäsenmaissa on neuvoston toiminnan tärkeää aluetta

arvoisa puhemies

ensinnäkin ihan tähän viimeiseen asiaan minkä ed

sehän tehtiin valtioneuvostossa sillä tavalla että esimerkiksi allekirjoittaneella ei ennen valtioneuvoston istuntoa ollut minkään näköistä käsitystä että se on päivällä listalla siellä

eli kysymys on siitä että siitä ei nyt kannata sen enempää muuta sanoa kuin että tietysti se virhe tehtiin että ne siilinjärven kaivokset annettiin ne hyvät apatiittikaivokset siinä kaupassa mukana

eurooppaa ravisteleva talouskriisi ja sen seurauksena tehdyt säästöpäätökset vaarantavat helposti toisen sukupolven ihmisoikeuksien kuten taloudellisten sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista

ruotsin puolella on sellainen elinkeinolainsäädäntö että he kokevat koko kalastuksen valvonnan erittäin vaikeaksi sen takia että kalastus on vapaa yrittäjyyteen perustuva ammatti

sosiaalisten oikeuksien korostaminen taloudellisesti vaikeina aikoina on tosiasia

mutta siinä yritetään ja tiedän tarkkaan että silloin kun rajajokisopimuksesta neuvoteltiin sovittiin tietystä valvonnasta ja meidän pitää nyt se vaan sitten ensi keväänä muistaa pistää sellaisena täytäntöön kun se on aikanaan sovittu

yleiskokous kehottaa parlamenttia vahvistamaan omaa rooliaan sosiaalisten oikeuksien valvojana sillä sosiaaliset oikeudet ovat erottamaton osa ihmisoikeuksia

siinä todetaan että vaikka naisten osuus työvoimasta lisääntyy koko ajan he ovat edelleen aliedustettuina johtotehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla

nyt täytyy muistaa että me emme ole enää kilpailemassa euroopan unionin alueen ehdoilla vaan tämä kilpailu on globaalia ja silloin me tarvitsemme tiettyjä tasinkoja meidän luonnonolosuhteista johtuen jotta meillä elinkeino voi säilyä kannattavana koska niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtaja leppä totesi ilman kannattavaa elinkeinoa meillä ei ole maataloutta eikä koko elintarviketuotantoprosessia

pohjois afrikan poliittiset mullistukset joita yleisesti kutsuttiin arabikevääksi herättivät vilkkaan keskustelun parlamentaarisen yleiskokouksen kaikissa istunnoissa

koska tapahtumilla ja mullistuksilla on suora yhteys demokratian puutteisiin ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen euroopan neuvosto seuraa tilannetta tarkkaan

mutta uskon että vihreiden kanssa tästä olemme samaa mieltä että luomu ja lähiruokaa me jatkossakin edistämme ja se on se mitä suomalainen kuluttaja haluaa ja siihen ne tietyt eurot myöskin tarvitaan

ne ovat erittäin tärkeitä asioita ja sen takiahan me olemme tällä vaalikaudella rakentaneet lynet järjestelmän joka on luonnonvara alan eli maa ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteinen sektoritutkimusjärjestelmä jossa on tämä lynet katto organisaatio jolla me turvaamme että päällekkäisyydet poistuvat ja toimintaa mahdollisimman hyvien synergiaetujen kautta kehitetään ja turvataan sitä kautta viimeinen tutkimus ja osaaminen koska ilman sitä me emme pärjää

tästä syystä euroopan neuvosto voisi hyvin hoitaa nämä kysymykset jotta euroopan unionissa ei tarvitsisi tehdä päällekkäistä työtä

minä olen puolan ministerin kanssa käynyt asiasta yhden keskustelun kun meillä on pohjoisessa ajosiimalla varustettuja lohia siitä mistähän ne lohet mahtavat tulla

linja y

lähdin nyt eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asia on loppuun

tämä on myöskin komissaari damanakiksen kanssa työlistalla ja hän on tulossa suomeen minun tietääkseni maaliskuussa jolloin me pohdimme tätä lohikysymystä hänen kanssaan hyvin kattavasti

ainoan käsittelyyn päällekkäisiä asioita

tuottaja ja toimialaorganisaatio on yksi erinomainen keino edistää lähi ja luomuruokaa koska siinä voidaan rakentaa siihen ketjuun toimialaorganisaatio jossa se ketju tuottajasta kuluttajaan yhdessä huolehtii siitä että lähi ja luomuruuan edellytykset ovat olemassa

siinä ala kokoaa voimavaransa yhteen ja me sen jälkeen annamme tutkimus ja kehittämisvaroja jotta me pääsemme tällä sektorilla eteenpäin

silloin ostajalla on tiedossa myyjän puuvaranto ja tähänhän me emme voi mennä

meillä on kahdeksan paikkaa ja maa ja metsätalousministeriön hallinnonalaan se vastuu kuuluu ministeriön budjettiin ja sieltä pitäisi nyt sitten toivottavasti vaalien jälkeen löytää vähän rahaa että voitaisiin niitä erikoistumispaikkoja lisätä

täällä edustaja myllykoski syytti nykyistä hallitusta biotaloustutkimusta tekevän luonnonvarakeskuksen leikkauksista

voin sanoa että ne veivät viime kesänä ainakin allekirjoittaneelta sen kesäloman joka oli suunniteltu koska ne tulivat sopivasti päivää ennen kuin kesäloma tai edellisenä yönä kun loman piti alkaa

sitä nyt toteutetaan eikä tämä hallitus ole tällä sektorilla vielä tehnyt yhtään mitään

siellä on tärkeää nyt löytää vakuutusjärjestelmä joka korvaa näitä tuhoja siis korvaa huomattavasti enemmän kuin tällä hetkellä ja vakuutusjärjestelmää käyttää vain kolmasosa metsänomistajista toki tällä hetkellä varmasti paljon enemmän

toisekseen olen selvittänyt yhteistyössä metsähallituksen kanssa voitaisiinko sellaisille alueille missä on kaikki mennyt ja missä on näitä nuoria yrittäjiä joiden oman tilan tulonmuodostuksessa metsätalouden tuloilla on tärkeä merkitys perustaa yhteismetsiä missä nämä alueet jotka ovat myrskyssä tuhoutuneet voisivat olla mukana metsähallituksen siemenmetsää siellä mukana jos tämmöistä sanontaa saa käyttää

sen sijaan välikysymyksen esittämiin keinoihin pitkälti valtion varoin tehtäviin työllistämistoimiin meillä ei yksinkertaisesti ole varaa